palvelusetelillä ei lisätä eikä vähennetä lainsäädännössä määrättyä kuntien velvoitetta sosiaali ja terveydenhuollon järjestämiseen

yksittäisenä esimerkkinä nostan pykälässä korostetun lasten oikeuden tulla huomioiduksi silloin kun vanhemmilla hoidetaan sairautta joka voi vaikuttaa heidän mahdollisuuksiinsa hoitaa lapsiaan

eu maiden pankkiunioni koostuu kolmesta niin sanotusta pilarista eli yhteisestä valvontamekanismista yhteisestä kriisinratkaisumekanismista sekä eurooppalaisesta talletussuojajärjestelmästä

tällä hetkellä meillä ei ole mahdollisuutta antaa esimerkiksi sellaista asetusta että potilas voisi valita minkä tahansa hoitopaikan koska se tarkoittaisi sitten sitä että silloin pitäisi voida ihan mihin tahansa myös yksityiselle sektorille valita hoitopaikka

mulla oli sopimus päättyy kaksituhatta kakskytneljä ja sitä on mahdollisuus jatkaa korkeintaan vuoteen kaksituhatta asti yhdeksän hallitus on ministeri ja lenin johdolla ottelut toisen linjan ja valmistelee lainsäädäntöä kilpailun avaamiselle

meillähän on jatkuvasti erilaisia työryhmiä

osaltaan siihen vaikuttaa tämänhetkinen taloudellinen tilanne mutta myös ikärakenteen muutoksen aiheuttama palvelutarpeiden lisääntyminen ja esimerkiksi lääketieteen kehityksen mukanaan tuomat uudet kalliit hoidot

arvoisa puhemies

me jatkuvasti myöskin seuraamme tätä taloudellista tilannetta

minun mielestäni on aivan turhaa tässä vaiheessa ottaa vielä tähän kantaa että mikä tässä on hyvää ja mikä huonoa koska tässä nyt vasta yksityiskohdat valmistellaan syksyn aikana aivan niin kuin on sovittu

valiokunta pitää hyvän hallinnon kannalta tärkeänä että metsähallituksen kanta valtion maa ja vesialueiden haltijana ilmaistaan erilaisissa maankäyttöön liittyvissä menettelyissä kokonaisuutena yhdessä asiakirjassa

arvoisa herra puhemies

meillä on tulossa valinnanvapauden lisäys julkisella sektorilla

hätiköiden valmistelussa kilpailun avaamisessa on kuitenkin useita vaaran

toki tiedän sen että vakuutuslääkärit tekevät hieman eri volyymilla eri lääkärit ja en tietenkään tiedä minkälaisia sopimuksia vakuutusyhtiöt ovat tehneet minkäkin lääkärin kanssa siitä kuinka monta

vaikka lain toimeenpanovaiheessa tarvitaankin pieniä alkuvaiheen lisäresursointeja on tulevina vuosina varsin nopeasti saavutettavissa nykyiseen palvelujen tarvetasoon ja kustannustasoon nähden säästöjä

euroopan keskuspankin suorassa valvonnassa ovat kaikki euroalueella toimivat merkittävät luottolaitokset suomesta

tämä on erinomaisen tärkeä huomio että tällaisissa tilanteissa missä suomi ja koko eurooppa on seurataan nimenomaan tätä eläkepuolta

arvoisa rouva puhemies

miten järjestetään laadukas ja aidosti jopa

minä tiedän mikä tässä on ollut se ongelma

nyt kuitenkin muistuttaisin siitä että vakuutuslääkärihän ei yksin tee sitä päätöstä ja itse asiassa vakuutuslääkäri ei lainkaan tee sitä päätöstä saako tämä ihminen sen työkyvyttömyyseläkkeen vai eikö saa vaan vakuutuslääkäri antaa siitä oman lausuntonsa ja päätöksen tekevät sitten muut

metsähallituksen käyttäessä puhevaltaa valtion maa ja vesialueiden haltijana tulee jatkaa nykyistä menettelyä jossa pääsääntönä on metsähallituksen kannan ilmaiseminen kokonaisuutena

sitten on myöskin omalla sektorillani käyty keskustelua siitä mitä verotukselle voidaan tehdä siitä on ministeri kataisen kanssa keskusteltu ja kaiken kaikkiaan näistä palveluista että omaishoitaja voisi pitää myös niitä lakisääteisiä vapaapäiviä

sairaala on ollut vuosia etenkin lasten reumasairauksien arvostettu hoitopaikka jossa on saatu moniammatillista hoitoa ja kuntoutusta

suomessa finanssivalvonta osallistuu merkittävien luottolaitosten valvontaan valvontamekanismin päätöksentekoon sekä vastaa vähemmän merkittävien pankkien suoranaisesta valvonnasta

meillä kotihoidon tuellahan voi olla äiti ja isä myös työssä koska jos se kotihoidon tuki maksetaan sille perheelle ja siellä on hoitaja kotona tai siellä on mummo tai paappa hoitamassa niin on myöskin voinut kotihoidon tukea käyttää siinä

me joudumme tekemään määrättyjä liikkuja siihen että me varastoimme ja me varmistamme niitä puskureita mutta kyllä tämä kaikki on sitä varten että meillä on tulevaisuudessakin maksaa teille ja meille eläkkeitä ja niille jotka tällä hetkellä niitä tarvitsevat

en tietenkään

ulkokuvat kerman kuorinnasta ovat perusteltuja tästä on useita esimerkkejä euroopan maissa joissa raideliikenne on avattu kilpailulle kiireellä ja huonosti

tulevina vuosina muun muassa laatuun ja potilasturvallisuuteen liittyvät ratkaisut terveydenhuollon yhteistyö ja ensihoidon kehittäminen sekä terveyden edistäminen tuovat keinoja kustannusten kasvun hidastamiseen

arvoisa herra puhemies

toimivan hoitosuhteen päättyminen aiheuttaa aina surua ja huolta

yhteinen kriisihallintamekanismi koostuu eun yhteisestä kriisinratkaisuneuvostosta yhteisestä kriisinratkaisurahastosta sekä kansallisista kriisinratkaisuviranomaisista

ja sitten se mitä me olemme nyt yrittäneet tuossa ajaa että se ei olisi yksin yhden asiantuntijan näkökulma koska ihmisten ongelmat ovat todella monimutkaisia vaan siinä otettaisiin huomioon myös muiden asiantuntijoiden kantoja

me yritämme kaikin keinoin sitä vahvistaa

käydään tässä tarvittava debattiosuus

meillä on toimiva terveyskeskus ohjelma

meillä on osittainen hoitoraha

kyllä tarkoitus on että nämä asiat käsitellään aivan niin kuin aikaisemminkin että ne käyvät siellä sosiaali ja terveyspoliittisessa ministeriryhmässä

aivan totta

toiminnan loppuminen on hyvin ikävää myös sairaalan henkilökunnalle joka on huolehtinut potilaista esimerkillisesti erittäin korkealla ammattitaidolla

meidän pitää saada entistä enemmän konsultaatiota sieltä erikoissairaanhoidosta

pyydän nyt niitä edustajia jotka haluavat käyttää minuutin mittaisen puheenvuoron painamaan v painiketta ja nousemaan seisomaan

erityislaeissa säädetty lukuisia julkisia hallintotehtäviä joista keskeisimpiä ovat valtion luonnonsuojelu erämaa ja retkeilyalueiden hoito ja käytön ohjaus sekä eräpalvelut joihin kuuluvat metsästys kalastus ja maastoliikenneasiat sekä erävalvonta

arvoisa puhemies

ministerinä näin asialistalla ovat jo posti pala kaksi liike elämän sekä tavaraliikenne liikennekonelainsäädäntömalli

meidän pitää ne kaikki levittää nyt pöydälle ja katsoa miten voidaan saavuttaa se tavoite mikä on rakennepoliittisessa ohjelmassa ja mikä on katsottuna myöskin tämä tavoite että perheillä on valinnanvapautta ja lapsen etu menee edelle

sitten meillä on myöskin hyviä esimerkkejä miten on saatu homma pelaamaan muuttamalla tapaa toimia ja siinä ei aina tarvita lisää rahaa

kunnan päättäjät ratkaisevat lopulta millaiseksi kunnan järjestämien sosiaali ja terveyspalvelujen kokonaisuus muodostuu

se antaa julkiselle terveydenhuollolle viestin siitä kuinka tulevaisuudessa asiakkaiden roolin on vahvistuttava ja miten tärkeää on toimijoiden yhteistyö

tätä me kehitämme nimenomaan tällaista moniammatillista päätöksentekoa tai lausuntojen antamista mutta niin kuin sanoin en valitettavasti tiedä kuinka paljon kukakin lääkäri lausuu mistäkin

arvoisa herra puhemies

jälleen kerran sanon että ne jotka haluavat pitää kokouksia menkää ulos

ministeri hautala joka nyt ei ole paikalla vastaa näistä valtionyhtiöistä mutta tiedän sen että hän on juuri valmistautumassa vähän tai siis tällä hetkellä vain valmistautuu kaiken kaikkiaan siihen että näitä palkkioitakin käsitellään koska hän on järjestämässä siitä neuvonpidon

se on juuri näin että se vuorovaikutus vakuutuslääkärin ja hoitavan lääkärin kanssa pitää saada paremmaksi ja myöskin sitten näin että ne paperit jotka lähtevät sinne vakuutuslaitokseen ovat informatiiviset ja että perustelut päätöksistä ovat myöskin selkeät

tämä käytäntö on tarkoitus jättää niin että itse asiassa muuta muutosta ei tule kuin että se valtioneuvoston istuntokäsittely nyt jää siitä pois

asia

yksityisen reumasäätiön sairaalan talousvaikeudet johtuivat pitkälti reuman hoidon kehittymisestä

se miten reuman hoitoon niin se on todella hoito jatkuu sairaanhoitopiireiltä on kysytty miten ne varmistavat sen mikäli tämä konkurssi realisoituu ja tapahtuu niin että reumasairaalan toiminta loppuu

uusi toimintamalli on niin sanottua kuntoutumista edistävä toimintamalli jossa asiakkaan toimintakykyä tuetaan tavoitteellisesti

julkisten hallintotehtävien hoidon riippumattomuus ja puolueettomuus on turvattava

asko seljavaaran ehdotus ja esitys on erittäin varteenotettava ja sitä on arvioitava mutta en tässä vaiheessa arvioi koska se on varmasti sitten seuraavassa hallitusohjelmassa keitä hallituksessa sitten onkin mietittävänä miten edetään

käyttö laajentuu vain jos palvelujen laatu ja kunnan rahoitusosuus muodostavat asiakkaiden tarpeita tyydyttävän ja taloudellisesti heidän ulottuvillaan olevan kokonaisuuden

luovuta markkinaehtoinen liikenne keskittyy todennäköisesti vain tuottavimmille raiteille ja markkina alueelle tai joita tuottavat palvelut ja julkisin varoin tuotettaviksi tai poistuvat kokonaan

tämän vuoden alusta tuli eu direktiivi potilasliikkuvuusdirektiivi joka aikaansai sen että me voimme liikkua ja suomalainen voi mennä mihin muuhun maahan tahansa hoidattamaan itseään

raha asiainvaliokunta tulee olemaan jatkossakin se jossa käytetään tämä päätös

tällaista hoitoa suomessa toki on mutta kaikki ympärivuorokautisessa hoidossa olevat ikäihmiset eivät ole vielä sen ulottuvilla

tämä kriisinratkaisumekanismi mahdollistaa pankkien ja sijoituspalveluyritysten kriisinratkaisun tilanteissa joissa pankit joutuisivat vakaviin taloudellisiin vaikeuksiin yhteisestä pankkivalvonnasta huolimatta

arvoisa herra puhemies

lääkehoidon kehittyminen on vähentänyt pitkäaikaisen sairaalahoidon ja etenkin reumakirurgian tarvetta

maa ja metsätalousvaliokunta ja erityisesti perustuslakivaliokunta lausunnossaan ovat todenneet että perusratkaisu jossa metsähallituksen viranomaistehtävät on osoitettu erilliselle ja riippumattomalle metsähallituksen julkisten hallintotehtävien yksikölle vastaa nykyistä perustuslakivaliokunnan myötävaikutuksella säädettyä metsähallitusta koskevaa lainsäädäntöä

se lisää luottamusta myöskin tällä hakijalla tällä henkilöllä kun hän tietää mihin tämä päätös perustui

edustaja heinonen puhui tästä miten tärkeää on nimenomaan se että nämä hyvät käytännöt mitä kehitetään näillä valtion tukemilla rahoilla jäisivät sitten elämään

vielä ihan lyhyesti

siihen tulivat sitten nämä korvausjärjestelmät ja sillä tavalla ne eivät ole täysin oikeudenmukaisia muihin maihin nähden että kun muissa maissa se järjestelmä on niin että voi valita julkiselta ja yksityiseltä puolelta ja saa samat korvaukset meillä suomessa me teimme nyt tässä alkuvaiheessa sellaisen järjestelmän että jos omatoimisesti hakeutuu hoitoon toiseen maahan niin maksetaan vain se kela korvaus tueksi

mutta viitaten siihen mitä sanoitte tästä alkoholiverosta on aivan totta että viime kaudella alennettiin alkoholiveroa ja sillä oli todella katastrofaaliset seuraukset

lisäksi olemme myös selvittämässä monikanavaisen rahoituksen kokonaisuutta hallitusohjelman mukaisesti ja pyrimme löytämään keinoja rahoituksenkin selkeyttämiseksi

sosiaali ja terveysministeriössä käynnistettiin yhteistyönä esimerkiksi kuntaliiton kanssa tällainen innokylä jonne voi viedä näitä hyviä käytäntöjä mutta kieltämättä kaikki ei ole sieltä vielä levinnyt

totta kai siis nyt sen lisäksi että on tätä valvontaa mihin nyt edustaja viittaa ansiokkaassa kysymyksessään me valvomme myös monella muulla eri tavalla

myöskin pirkanmaan sairaanhoitopiiriin on oltu yhteyksissä siitä kun suuri osa potilaista on nimenomaan siltä alueelta ja se on vakuuttanut että hoitoa pystytään jatkamaan

arvoisa puhemies

se on kyllä hurjan tärkeää eli se että me pystyisimme tukemaan sellaisia hankkeita jotka sitten pystyisivät tekemään joitain sellaisia uusia käytäntöjä innovaatioita mitkä voisivat sitten jäädä ihan yhteiskunnassa käyttöön

arvoisa herra puhemies

pääministeri jyrki kataisen hallituksen ohjelmassa oli lause

sitten meillä on myöskin valtiovarainministeriön kunta ja aluehallinto osastolla tällainen hanke jossa kerätään näitä erilaisia hyviä käytäntöjä